tämä on sen kuuluisan läskikapinan rinnalla toinen merkittävä uhka mielestäni joka liittyy yleiseen asevelvollisuuteen

merkillepantavaa on että kun puhumme tuosta kahden prosentin korotuksesta niin viime vuoden budjetin siis perusbudjetin päälle myönsimme useita kertoja lisärahoitusta puolustusvoimille monestakin eri syystä elikkä silloin jo teimme linjanvetoja siihen suuntaan että haluamme turvata puolustusvoimien tarvitsemat välttämättömät kulut

uhkana näen arvoisa puhemies tässä resurssikeskustelussa myös sen että olemme jo viime vuonna tehneet monia ulkoistamispäätöksiä joiden jälkeen ei joka tilanteessa huolehdita huoltovarmuudesta ja turvallisuudesta jotka mielestäni ovat niitä ydinkysymyksiä myös puhuttaessa resursseista

lopuksi muistutukseksi kaikille tästä seurantaryhmän selontekoraportista liittyen resursseihin

järkevä tasapaino löytynee ratkaisusta jossa puolustusmenoja ei merkittävästi lisätä mutta nykyinen taso taataan jotta puolustusvoimia voidaan kehittää pitkäjänteisesti